miten tämä kulujen hallinta tämän asian ympärillä saataisiin kuriin

arvoisa puhemies

asian voi esittää vaikkapa näin että julkiseen tilaan hankittaessa telkkaria sitä kaupankäyntiä ei aloiteta sillä että isoin mitä löytyy

kun tätä keskustelua on kuunneltu niin tämä kelaan kelaan siirto on kaikilla omaishoidon tuen siirto kelalle tuntuu olevan kaikkien muiden agendalla paitsi ministeri guzenina richardsonin ja on hyvä että keskustakin nyt siitä välikysymyksessä tivaa

siellä ovat kansalaiset lähteneet partioimaan kadulle ja tämähän nyt vastaa näihin ilmenneisiin nuorten tyttöjen ahdisteluun ja tähän turvattomuuden tunteeseen

paras hankkeen jatkona oleva kuntien pakkoliitoshanke tuntuu hajottavan hallituksen rivejä

nimittäin siinä vaiheessa kun kokoomus puhuu pakkoliitoksista demarit vastustavat sitä kovaan ääneen

voitaisiinko nykyistä laajemmin käyttää sotilaspoliiseja tämän aukon paikkaamiseen

tosin tässä lienee suuri annos kunnallisvaalisumutusta

edustaja soini aloitti tällä arktisella jäänmurto osaamisella

eli kun tässä nyt toivotaan ja annetaan hyviä lupauksia on pikkasen epäinhimillistä ensin luvata ja ottaa sitten pois koska nimenomaan kunnilta nyt otetaan valtionosuuksia pois eikä ole resursseja toteuttaa niitä lupauksia

tosiasiassa kuitenkin sosiaali ja terveyspuolen rajoja ja asukasmäärärajoja määrittelemällä kuntien taloutta kiristämällä ja valtionosuuksia leikkaamalla te aiheutatte tosiasiassa pakkoliitoksia

kun te pohditte näitä kysymyksiä niin onko teillä tiedossa se että maailman paras öljyntorjuntakalusto öljyntorjuntaosaaminen varsinkin jäisissä olosuhteissa on suomalaisilla

aivan oikein täällä on helppo kritisoida toisiaan varsinkin keskustaa jolla on pelkät otsikot ilman sisältöä omassa vaihtoehdossaan

mitä sille kuuluu nyt kun nämä itsehallintoalueetkin saanevat pelastustoimen itselleen

sitten edustaja jokinen nosti tämän oikeastaan koko liikenne ja viestintävaliokuntaa puhuttelevan asian esille eli onko teidän mielestänne oikein että vr romuttaa kalustoaan eikä myy sitä vaikka ostajia olisi

esimerkiksi juuri tämä avioparien yhdessäolo vaatii useissa paikoissa rakenteellisia muutoksia eli rahaa ja sitä ei käytännössä pystytä toteuttamaan

valtionvarainministeri rinne oletteko kanssamme samaa mieltä että esimerkiksi arvonlisävelvollisuuden alarajan nosto voisi kiihdyttää talouskasvuamme

ja sitten transpointin kohdalla onko kumipyöräliikenne vrn ydinosaamista ydintehtäviä

entä sitten nämä investoinnit mitä teemme tieverkostoon perusväylänpitoon joka on enemmän kuin tämä parlamentaarinen ryhmä esitti

kuuluuko mielestänne omistajaohjauksen olla valtion ja valtionyhtiöiden välistä molemminpuolista keskustelua niin että esimerkiksi yhtiöiden huoli valtavan suuresta sähkön hinnasta tulee myös hallituksen suuntaan

vielä sananen satakunnan tilanteesta

jo nyt tässä yhteydessä on käsitelty useaan otteeseen että satakunta on seuraavana liipaisimella ja on liikkunut huhuja että satakunnan vaalipiiri jaetaan joko kahtia tai liitetään joko pirkanmaan tai varsinais suomen vaalipiiriin ja se toteuttaa sen kauhuskenaarion ettei satakuntalaisia tosiaankaan niin helpolla enää sitten eduskuntaan nouse ajamaan satakunnan asioita

tämä on eun rautatiepaketti nelosen tekninen osa joka on valtaosassa eurooppaa jo toimeenpantu ja suomi tulee tässä ikään kuin jälkijunassa eli ei ole toiminut eun tahdon mukaisesti kovinkaan ripeästi

omaishoidon tuki on ollut perussuomalaisten agendalla jo pitkään ja olemme taas kerran esittäneet sitä että omaishoidon tuen maksu siirrettäisiin kelan toiminnan alle

nyt tämä sitten toimeenpannaan ja tosiaan tässä on tämä hylkyesitys

jos satakunta jaetaan kahteen osaan niin siinä vaiheessa liipaisimella on myös moni muu alue niin kuin äskeisessä puheessa sanoin

miten ne säästöt ovat edes mahdollisia jos ei omaishoidon tukea nosteta huomattavasti ja omaishoitajista pidetä huolta ja sitä koko pakettia katsota kunnolla auki

vai onko hallituksella kuitenkin mielessä että satakunnan maakuntakin on arvokas osa suomea niin kuin se minun mielestäni ja arvatenkin myös arvoisan puhemiehen mielestä on ja onko tarkoituksena sitten tehdä tämmöistä tasausjärjestelmää missä muista vaalipiireistä siirtyy kuntia takaisin satakunnan maakuntaan onko esimerkiksi sastamala kuitenkin kokonaisuudessaan tulossa satakuntaan ja niin edespäin mitä varsinais suomesta kokonaisuus halliten

arvoisa puhemies

ehkä toistan hieman itseäni mutta näistä hyvistä puheista loistaa se että mietitään koko ajan keinoja miten joku neuvola koulu tai muu voi tehdä jotain paremmin

eli ovatko kuitenkin vaalipiirien rajat maakuntien rajat ja kaikkien toiminnallisten alueitten rajat menossa uusiksi ja tästä on tulossa paljon isompi uudistus kuin nyt annetaan ymmärtää

mennään jonkin asian perässä tavoitellaan jotain muuta ja arvot ovat unohtuneet siinä

lähimmäisestä välittäminen ja yhteiskunnan semmoinen yhteisöllisyys vaikka se mielenkiintoinen sana onkin ovat jääneet taka alalle

ei nykypäivänä käydä enää kylässä naapurissa sillä lailla kuin ennen ja kaikki tämmöinen läheisyys inhimillisyys on pienentynyt

sen sijaan että me mietimme mitä neuvola tai joku muu vastaava tekee meidän pitäisi joskus vähän pysähtyä ja miettiä omia arvoja yhteiskunnan arvoja ja sitä mitä minä voin tehdä mitä minä voin tehdä

ministeri berner on kyllä vastannut esitettyihin kysymyksiin niin selkeästi että oppositiolla on kysymyksiä enää yhtä vähän kuin on näitä vaihtoehtojakaan

brexitiin vielä pikkasen takaisin elikkä lähestyn sitä asiaa siltä kantilta että se voi käynnistää ketjureaktion ja se voi sitten puolestaan jopa hajottaa eun ja euron

tämä iso linja mitä hallituksella on on tämä uusi liikennepolitiikka

tämähän sitten taas tekisi monenmoista vaikutusta ja silloin pitäisi pystyttää muun muassa täysimittainen rajavalvonta joten kysyisin sitä onko siihen resursseja esimerkiksi henkilöstöpuolella

ne ketkä ovat perehtyneet liikennepolitiikkaan tietävät tasan tarkkaan mitä tämä maas ajattelu tarkoittaa

siinä on avain oikeastaan kaikkiin näihin liikenneongelmiin mitä täällä suomenmaassa on ollut

ja tämä sama asia tulee sitten myös siinä kohtaa jos afrikasta tulee turvapaikanhakija aalto

ja edelleen tämä mediapuoli tahtoisin sen nostaa esille

elikkä tietoa haetaan jostain ja jos suomen media ei anna realistista oikea aikaista tietoa niin se haetaan jostain muualta

se on tämä taksin valopilkku sovellutus

se on aivan loistava esimerkki tästä uudenmuotoisesta liikennepolitiikasta

kuten kuulitte yksi tämän vastalauseen allekirjoittajista piti äsken puheen ja liittymä tähän hallituksen esitykseen on kohtalaisen ohut

arvoisa puhemies

mutta te ette ole vielä ottaneet huomioon mielestämme tarpeeksi ennalta ehkäisevää toimintaa sosiaalipuolta työterveyshuoltoa

talouden tasapainottamiseen kuitenkin on tosiaan tämä toinenkin näkökanta elikkä menojen pienentäminen tässä tapauksessa terveydellisistä syistä tilanteen parantaminen

kuntien valtionosuudet te tulette ne muuttamaan ja tahtoisin nyt saada tähän huhuun selvennyksen pitääkö tämä paikkansa

elikkä onko tämä huhu paikkansa pitävä näistä rajoista ja onko tämä pakkoliitos se todellinen tarkoitus

jos otan hetkeksi puheenjohtajan hatun pois päästäni ja vastaan perussuomalaisena kansanedustajana

edustaja taavitsainen tuossa nosti esille tämän että ei kaikkea pidä hyväksyä suorilta käsin mitä eun suunnalta tulee

sinänsä on kyllä perussuomalaisittain katsottuna ihan kiva että joku muukin kiinnittää huomiota eun ongelmakohtiin kuin perussuomalaiset

tämän takana on ilmiselvästikin valtion tuottavuusohjelma joka on epäonnistunut jo useassa kohtaa ja jälleen näyttää tulevan yksi uusi epäonnistuminen

tämä on kyllä kohtalaisen räväkkä alku koska tämä on hylkyesitys

ei toimeenpanna kansallisesti sitä mitä muu eu on yhteisesti sopinut ja jo toimeenpannut valtaosassa eurooppaa

ulkoistaminen näyttää tämän tuottavuusohjelman kohdalla hyvältä paperilla mutta mikä on se todellisuus

minullakaan ei ole edustaja pekkarisen papereita mukanani

asia on monitahoinen ja oikeastaan aika hankala

se on kohtalaisen radikaali ratkaisu tässä kohtaa

yleensäkin tämmöinen paikan päällä tuotettu energia soisin tämänkaltaisen politiikan kehittyvän ja laajentuvan koska jos energia tuotetaan lähellä sitä kulutuspistettä niin aina se vähentää sen siirtoverkon rasitusta ja sitten tämä paikalla tuotettu energia myös on aina käytössä esimerkiksi kun maaseudulla jonkun omakotitalon katolla on aurinkokennot siellä on myrskyn jälkeen katkenneiden sähköjohtojenkin jälkeen valoa torpassa

on se joidenkin mielestä onnistuminen mutta minun mielestäni epäonnistuminen mutta joka tapauksessa tämä lyö työntekijöitä näpeille ja lujaa

erityisesti naiset kärsivät tässä kohtaa ja ihmetyttääkin hallituksen moraali ja tapa millä hallitus halveksii suorastaan naisia

kriisiajan toiminnat varmistetaan puolustusvoimien omalla toiminnalla jolloin pahimmassa tapauksessa tähän tulee kaksi päällekkäistä toimijaa

niin tai näin mutta säästöt puolustusvoimien kohdalla kautta koko linjan tuovat työttömyyttä koko tälle sektorille varsinkin niille paikkakunnille jotka ovat niitä epäonnisia paikkakuntia joista tämä varuskunta lakkautetaan

promillemittari värähtää myös tupakasta erinäköisistä lääkkeistä joten jos tätä promillerajaa muutettaisiin niin jouduttaisiin varmasti nykyisinkin pienien poliisiresurssien kanssa hyvin ongelmallisiin tilanteisiin

tämmöisistä sivuvirroista sivutuotteista mitkä teollisuudesta tai jostain toiminnasta tulevat on järkevää ottaa se hyöty irti mitä niistä on saatavissa

toivon että tämä käsitellään kunnolla vaikka tässä on ollut ilmoilla aina semmoista että yksittäisen kansanedustajan lakialoitteita ei käsitellä

arvoisa puhemies

täällä vuoron perään tulee kokoomuksen ja demareitten suunnasta puolustuspuheenvuoroja lähikouluista ja siitä kuinka tärkeitä ne ovat ja koulutus on

arvoisa puhemies

toivottavasti hallitus muistaa tässä eurohuumassa missä nyt eletään myös suomen kansaa

suomen energiaomavaraisuus on ollut jo pitkään perussuomalaisten tavoitteena siten että energia tuotetaan monipuoliseen tuotantokapasiteettiin perustuen

kuitenkaan teot ja puheet eivät ole linjassa toistensa kanssa koska kyllähän tämä nyt on selkeä leikkaus mitä täällä koko kauden aikana ollaan tehty

te ette leikkaa pelkästään suoraan tästä koulutuksesta täällä vaan myös kuntien kautta

semmoiset henkilöt jotka eivät noudata nykyisiäkään rajoja eivät tule noudattamaan niitä myöhemminkään joten heidän kohdallaan ja rajoja tai siis rajoja rangaistuksia on tiukennettava ja nykyiset rajat mahdollistavat sen

kuntien taloutta kiristämällä te pakotatte myös kunnanvaltuustot tekemään ikäviä päätöksiä

vakaa energiapolitiikka ja halpa energia on teollisuuden toiminta ja kehittymismahdollisuuksille äärettömän tärkeää

arvoisa pääministeri onko suomen energiaomavaraisuus hallituksen tavoitteissa ja miten sen tavoitetaso on ylös kirjattu

ei kovin mukavalta kuulosta kun täällä puolustatte lähikouluja kyläkouluja ja käytäntö on aivan toinen

veteraanien asia ei vanhene koskaan ja niihin rahoihin olisi sietänyt tulla isompi summa varsinkin kun meillä on nykyään toisenlaisiakin veteraaneja rauhanturvaajia jotka ovat toimineet suomen lipun alla ja vammautuneet

arvoisa puhemies

heidän oikeusturvansa ei ole ajantasainen

se on erittäin hyvä että haitte sen koska onhan se toivottavaa että näistä meidän esille nostamistamme hyvistä asioista mahdollisimman moni tulee käytännöksi myös hallituksen talousarvioesityksen liitteenä joskus myöhemmin

kenraali puheloinen ilmoitti että rauhanturvaajien oikeus ja sosiaaliturva korjataan ennen libanonin operaation alkua

arvoisa puhemies

arvoisa ministeri miten te aiotte korjata tämän epäkohdan ottaen huomioon että tämä libanonin operaatio on kuitenkin alkamassa ja lupauksen mukaan asia pitää korjata tai muuten rauhanturvaajia ei välttämättä saada edes koko operaatioon

viime kaudella kehiteltiin tasausjärjestelmää ja siitä oltiin suurin piirtein yksimielisiä suurin piirtein ainakin

nyt on kuitenkin käsittelyssä valtion talousarvioesitys ja tarkemmin vielä sen täydennys joten palataanpa siihen vaikka teillä on meidän suomalaiselle parempi vaihtoehtobudjettimme kädessänne

arvoisa puhemies

tämän keskustelun aikana on heitelty tikari jos toinenkin salin toiselta puolelta toiselle laidalle ja suurin osa on osunut vielä siihen puoliväliin

kun siitä sitten äänestettiin nyt tuntuu että äänestyskäyttäytyminen ja puheet eivät oikein kohtaa

lienen ainoa edustaja tässä salissa joka on ambulanssilla käynyt ihmisten kotona korjaamassa ja siivoamassa niitä jälkiä joita alkoholin haitat ihmisten kodeissa aiheuttavat

itse asian ydin on eläinten hyvinvoinnin parantaminen ja aloitteen allekirjoittajat varmasti uskovat tilanteen parantuvan tällä tarhauksen kiellolla

tämä sapelien kalske ja berberien kääntymisen kahina kääntää ja piilottaa taakseen sen tosiasian että nyt tosiasiassa laitetaan kansalaisten rahoja pankkiirien taskuun

viime aikoina jopa kriisimaiden kymmenen vuoden valtionlainojen korot ovat laskeneet inhimillisille rajoille ja olen pohtinut sitä että kun taloustilanne on mikä on helposti turvaudutaan lainoihin ja jos lainan ottaminen tuntuu houkuttelevalta niin onko tässä syntymässä riski uuteen isoon eurooppalaiseen kuplaan

mutta oli niin tai näin niin kauan kuin minä olen tässä salissa niin kauan tässä salissa kuuluu myös satakunnan ääni

siellä lapsien keskellä on alkoholin väärinkäyttöä rahat menevät alkoholiin eivät perheen hyvinvointiin ja ongelmat ovat todelliset

arvoisa puhemies

suomi on rauhanturvaamisen suurmaa ja rauhanturvaajilta on varmasti saatavissa kokemusta ja neuvoja tähänkin kriisiin

jos vertaa tätä keskustelua vaalipuheisiin on suorastaan pöyristyttävää kuinka suuria käännöksiä linjamuutoksia on tehty

koska aloite ei vaikuta kysyntään millään tavalla toiminto ja tarhaus vain siirtyisivät muihin maihin ja todennäköisesti toiminto siirtyisi maihin joissa edes ihmisoikeudet eivät ole kohdallaan niin ettei ole mitenkään realistista odottaa että eläinten asiat olisivat sitten kohdallaan

vuosikaudet on puhuttu että suomalaisten pitäisi muuttaa juomatottumuksiaan mannereurooppalaisempaan suuntaan niin kuin täällä on puheissa nyt kuultu ja jostain syystä on kuviteltu että veronnosto on se keino miten tämä homma hoidetaan

mutta korvaani särähti yksi ministeri tuomiojan lausahduksista

arvoisa puhemies

tietysti jotkut voisivat sanoa että on hyvä että helpotetaan näiden kriisimaiden tilannetta mutta eihän tämä ole kuin ongelmien siirtämistä ja omien vastuiden kasvattamista

sanoitte että estetään aseiden vienti kriisialueelle

minäkin jäin mielestäni ilman vastausta elikkä hornetien sijoituksesta esimerkiksi pirkkalaan

no tämähän on niin kuin nyt tiedetään edistänyt vain ulkomaanmatkailua ja haitat ovat pysyneet eikä verotuloja ole tullut

oletteko te kuinka syvällisesti tekemisissä eri ministeriöiden suhteen esimerkiksi satamaverkoston ja lentokenttäverkoston suhteen

näin ollen on kysyttävä miten tällä aloitteella todellisuudessa eläinten tilanne paranisi

vakaussopimuksen salauksesta tuli debatissa puhetta ja onkin tosiaan ihmeellistä että hallitus on pistänyt sopijaosapuolien tahdon sen edelle että me täällä kansan päättäjinä kansanedustajina emme saaneet kaikkea tietoa vaan me jouduimme tekemään päätökset osittain niin kuin huppu päässä sokein tiedoin